toisaalta edustaja heinonen toi huomioon sen että nopeastikin on jouduttu näihin ampuma aselain muutoksiin tekemään töitä

mutta tuon myöskin esiin sen että hallintovaliokunta viime syksynä aloitti hyvin laajat ja monipuoliset asiantuntijakuulemiset tähän koko ampuma aselain uudistukseen liittyen ja siinä mielessä olemme valmiita myöskin sitten niille ja lainsäädäntö toi teille ja lainsäädäntötoiveille

jaamme tilannekuvan ja se on puolueesta riippumatta hyvin samankaltainen joten siinä mielessä suomen kanta on selkeä ja ministerit orpo ja niinistö voivat sitä jatkaa

arvoisa rouva puhemies

tässä yhteydessä on hyvä pohtia mitä turvallisuus oikeastaan tarkoittaa mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja mikä on tämän selonteon tarkoitus

yhteinen tilannekuva ja arvio toimintaympäristön muutostarpeista ovat välttämättömiä jotta voimme keskustella tehdä tarvittavia linjauksia ja päätöksiä niin valintoja kuin painotuksia

nykypäivän maailmassa turvallisuuteen vaikuttavat laaja alaiset ilmiöt eikä niitä voida lokeroida tai ratkaista yksittäisten hallinnonalojen toimenpiteillä

maarajamme valvonnan lisäksi merivartiosto tekee keskeistä työtä merirajamme turvaamisessa huolehtien niin pelastustehtävistä kuin elinkeinoelämän logistiikan kannalta keskeisen merenkulun toimintaedellytyksistä

maahanmuuttohallinto on ollut viimeisen vuoden aikana suurien muutosten kohteena ja se on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen

hyvin toimiva poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen ptr yhteistyö on oiva esimerkki viranomaisyhteistyön vaikuttavuudesta

selonteosta käytävässä jatkokeskustelussa tulee muistaa että niukentuneet resurssit riittävät oikein kohdennettuina maamme turvallisuuden ylläpitämiseen

sitä vähemmän syntyy myös kustannuksia ja samalla on pohdittava miten saamme hillittyä tai jopa vähennettyä poliisin työmäärän kasvua

turvallista suomea ei rakenneta yksittäisten toimijoiden työnä vaan yhteistyöllä ja kumppanuuksilla aktiivisten ja vastuullisten kansalaisten toimin

sitä kautta suomi on tulevaisuudessakin maa jossa on turvallista tehdä työtä yrittää opiskella ja elää

arvoisa puhemies

nimittäin oulun kaupunki on jo usean vuoden ajan halunnut tässä asiassa kokeilukunnaksi

arvoisa rouva puhemies

tämä sisäisen turvallisuuden selonteko on jo nyt näyttänyt paikkansa koska rakentava keskustelu ja yhteinen tilannekuva ovat tavallaan täyttäneet salin

tässä tuli yhteistyötä ja kokonaisturvallisuutta ennalta ehkäiseviä toimia ja oikea aikaista puuttumista aika paljon esiin tietenkin myös resurssien määriä

kun ministeri toi esiin puheenvuorossaan myöskin että meidän on kyettävä tekemään priorisointeja valintoja painotuksia ja ministeri toi myöskin esiin että tässä selonteossa esitettäisiin tämmöistä avointa julkista menettelyä että miten me kykenisimme näitä priorisointeja tekemään niin voisiko sisäministeri orpo tästä kertoa hieman enemmän

meidän on mietittävä elinkeinoelämän tarpeet ja kysyntä ja myöskin työvoiman tarve mutta myöskin sen työntekijän erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset mahdollisuudet tehdä töitä

lainsäädännön osalta näen että on luotava se toimintakenttä jossa ovat ne reilut pelisäännöt ja mahdollistava ilmapiiri

meidän pitää ohjata kannustavaan pitkäjänteiseen oikeudenmukaiseen ratkaisuun ja aidat enemmän sinne pelikentän ulkorajoille kuin jokaisen kentän rajaan

siinä mielessä näen vaikeaksi tämän että me kuitenkin keskustelemme kansalaisaloitteesta jossa puhutaan nollatyösopimuksesta ja täällä salissa varmaan kaikki ovat sitä mieltä että pelkästään se nollatyösopimus ei ole se ratkaiseva vaan se työntekijälähtöinen ratkaisu

arvoisa rouva puhemies

tämä hallituksen esitys edistää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamista sekä sujuvoittaa säädöksiä ja osaltaan on tietenkin kyse myöskin edellisen lainsäädännön päivittämisestä

kun on kyse digitaalisista palveluista ja sähköisten palveluiden järjestämisestä niin on tärkeää huomioida nämä esteettömyysratkaisut erityisesti kun on kyse järjestelmistä jotka voivat sujuvoittaa ja joustavoittaa kansalaisten käyttämiä palveluita

hyvin suunniteltu on vahva pohja toimivalle sujuvalle rakenteelle ja tämä on syytä muistaa myös kaikessa digitaalisen ympäristön rakentamisessa jotta kansalaiset ottavat nämä sähköiset palvelut kuten sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen omakseen ja arkipäiväiseksi tavaksi ja jotta palvelut toimivat sujuvasti ilman niin sanottuja portaikkoja

näiden sähköisten palveluiden osalta myös esimerkiksi näkövammaisille on mahdollista varta vasten suunnitelluilla apuvälineillä palveluiden käyttö mutta se on mahdollista vain jos se on huomioitu jo näitä suunnitteluja tehdessä elikkä siinä suunnitteluvaiheessa

miten näitten sähköisten palveluiden esteettömyys on tässä hallituksen esityksessä ja tässä suunnitteluvaiheessa erityisesti otettu huomioon

arvoisa herra puhemies

olin valmistautunut puheenvuoroon kolmannesta lisätalousarviosta joka nyt on aiheena mutta koska tänä päivänä on leikattava lähes joka asiasta niin yritän myös lyhentää puhettani

kiitän kuitenkin työministeriä rohkeasta suorasta puheesta

siinä oli kaivattua tekemisen tarmoa ja uudistushenkeä juuri sellaista oy suomi ab henkeä jota me kansakuntana kuten myös eduskuntana tarvitsemme

mitä tulee tähän lisätalousarvioon on ymmärrettävää ettei osa tästä salista ole tyytyväinen hallituksen esittämiin rahamääriin

yleensä me päättäjät mieluummin pyydämme lisää rahaa kuin etsimme säästökohteita

sipilän hallitus on kuitenkin valinnut vastuullisen ja kokonaistaloudellisen tien ja vähemmälläkin on tultava toimeen

arvoisa rouva puhemies

viimeisen puolen vuoden aikana me olemme hallintovaliokunnassa saaneet useaan kertaan todeta miten nopeasti muuttuvat sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat painotukset ja resurssitarpeet ja kuten ministeri orpo tuossa totesi tälle sisäisen turvallisuuden selonteolle on todellinen tilaus

liian usein työllistymisen esteenä ovat byrokraattiset ja moniasteiset tukijärjestelmät jotka eivät kannusta työllistymiseen

kysyisin nyt vielä ministeriltä mikä on tämä sisäisen turvallisuuden tarkentunut aikataulu ja vähän viitaten myöskin siihen mitä edustaja räsänen äsken esitti mitä ministeri toivoo eduskunnalta jotta tämä tärkeä ja keskeinen asia saa tarvitsemansa ja myös tässä salissa arvoisensa huomion

kun hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma viime viikolla julkistettiin niin hallitus toi siinä esiin että se varautuu myöskin näihin kielteisiin turvapaikkapäätöksiin perustamalla tämmöisiä erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin

senpä vuoksi on syytä viedä rivakasti käytäntöön niitä kokeiluja joihin hallitus sitoutui jo hallitusohjelmassa muun muassa miten työttömyysturvaa ja toimeentulotukea voidaan yhteensovittaa

oulun seudun kunnat ovatkin toimittaneet ministereiden pöydälle esityksen pääsystä toteuttamaan ennakkoluulotonta työllisyyskokeilua joka olisi sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta kokonaistaloudellinen

julkisuudessa on tuotu esiin että palautuskeskuksia perustettaisiin kaksi

toinen etelään ja toinen pohjoiseen

tavoitteena on ehkäistä ja katkaista pitkäaikaistyöttömyysjaksoja eli käyttää tätä työttömyysturvaa koulutuksen ja työllistymisen tukena

kokeilun toimenpiteet ovat siis säästäviä yhteiskunnan tai he säästävät yhteiskunnan kustannuksia tukevat sitä elinkeinotoimintaa jolloin passiivisen odottelun sijaan sekä yksilön että yhteisön kannalta laitetaan talouden pyörät pyörimään ja annetaan niiden pyöriä

tämän oulun työllisyyskokeiluesityksen tavoitteena on edistää työttömän omaehtoista aktiivisuutta pilotoimalla muun muassa koulutussopimusmalleja ja oppisopimuskoulutusta josta tässäkin salissa oli myös eilen puhetta sekä joustavia koulutuksen ja työnhaun yhteensovittamisen malleja

lisäksi tavoitteena on edistää työn vastaanottamisen ja aktiivitoimiin osallistumisen mahdollisuuksia sekä kuntien työllisyyspalveluita rakentavaa kokeilukulttuuria erityisesti nuorille jotka tällä hetkellä jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle

toivotaan että tämä työllisyyskokeilu voi edetä

ennen kuin pureudutaan tähän kyseiseen hallituksen esitykseen kysymys ajasta aikaisemmin katsahdus taaksepäin

valitettavasti kuitenkin tätä subjektiivista oikeutta kokopäivähoitoon on alettu käyttää myös siten että lapsille haetaan kokopäiväistä hoitopaikkaa niissäkin perheissä joissa jompikumpi vanhemmista on esimerkiksi vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella

yksilöiden perheiden kannalta tämä ei ole suuri ratkaisu taloudellisesti useinkaan mutta yhdessä ne luovat ylimääräisen miljoonien eurojen rahoitusvastuun kunnille

kuten muutenkin tämän hallituksen toimet karsia kuntien tehtäviä sekä edistää myöskin kokeilukulttuuria pohjaavat siihen että kunnille annetaan vapautta ja vastuuta tuottaa palveluita joustavammin ja erilaisista tarpeista lähtien tämä pätee myös varhaiskasvatuspalveluihin

kaavaillussa lakimuutoksessa lapsella säilyy siis oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen mutta varhaiskasvatuksen toteutus ei edellytä tätä kokopäiväistä päivähoitoa

rajaus koskee perheitä joissa jompikumpi vanhemmista ei työskentele kokoaikaisesti ei opiskele päätoimisesti tai ei toimi yrittäjänä kuitenkin niin että jos kokopäiväistä varhaiskasvatusta tarvitaan siihen myöskin on oikeus

kuten tänään on tässä suuren salin keskustelussa kuultu kyseinen hallituksen esitys ei ole yksinkertainen mutta mikäpä asia politiikassa kun on kyse painotuksista ja valinnoista sitä olisi

viittasin tuossa debatissa esimerkkiin oulusta

tätä kokeilua ei ole vielä toteutettu mutta näen että enemmän kyse on tämänkin lain tulevista vuosista enemmän kyse siitä miten kunnat lähtevät toteuttamaan ja soveltamaan laadukasta varhaiskasvatusta koska tämän esimerkin yhdeksän tunnin osalta jos lähdetään miettimään mikä aika lapsella on viikossa siihen varhaiskasvatustoimintaan se on jopa korkeampi aika kuin kokopäivähoidossa päiväkodissa

sitten vielä viimeisenä

opposition kanssa voi olla samaa mieltä yhdestä isosta asiasta että tämäkin asia tulevina vuosina tarvitsee niitä tutkimuksia ja selvityksiä jotka olisi tehty tässä ajassa

tiedusteli konen

edustaja

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä olevassa selonteossa määritellään suomen painopisteitä joista yhtenä nostetaan esiin tämä arktisen alueen tulevaisuus

viime viikolla järjestettiin arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi jossa meitä tästä salista oli allekirjoittaneen lisäksi edustaja kulmuni edustaja kulmala ja edustaja elovaara

ulkoministeri nosti puheessaan kiitettävästi esiin arktiset asiat ja myöskin tämän eilisen ministeritapaamisen luxemburgissa hyvä niin mutta jotta suomi on valmis ensi vuonna alkavaan arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen ja myös arktisen yhteistyön kehittämiseen nimenomaan eu tasolla ja hakemaan ne hartiat sieltä euroopan unionista niin meidän on myöskin otettava johtajuutta arktisissa asioissa

ja kysyisinkin nyt ulkoministeri soinilta millä aikataululla tämä hallitusohjelman kirjaus tästä toimeenpanosuunnitelmasta arktisissa asioissa tapahtuu erityisesti talous yhteistyö ja ict asioissa

arvoisa puhemies

kiitän aluksi tästä hyvästä keskustelusta täällä suuressa salissa voisiko jopa sanoa sellaisesta yhteisestä reilujen pelisääntöjen keskusteluilmapiiristä jota ei välttämättä aina tässä salissa kuulla

samalla on kuitenkin todettava että on harmittavaa millaisia ajatuksia ja mielikuvia vastakkainasettelusta tämä kansalaisaloite on saanut julkisessa keskustelussa aloite siis nollatuntisopimusten kieltämisestä

on sinänsä ymmärrettävää että se vastakkainasettelu helposti syntyy tässä tietynlaisessa myöskin klikkauskulttuurissa

moni meistä kansanedustajista oli viime eduskuntavaalien aikaan useissa vaalipaneeleissa joissa käsiteltiin asiaa ja kysyttiin yksiselitteisesti oletko valmis kieltämään kaikki nollatyösopimukset

kieltäisimme samalla myös joustavuutta mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ja vapauden ja vastuun mikä ottaisi työpaikalla huomioon ihmisen elämäntilanteen kuten esimerkiksi opiskelut tai perhevapaat ja sen että siinä samalla ihminen haluaa tehdä osa aikaista mutta säännöllistä vaikka vain päivän viikossa työtä

täällä suuressa salissa myös määritellään sitä mikä on lainsäädännön tehtävä ja millaista lainsäädäntöä haluamme

lainsäädännön on oltava asiasta riippumatta kannustavaa pitkäjänteistä ennakoivaa ja oikeudenmukaista

tarvitsemme myös vapautta ja vastuuta ja erityisesti nyt kun haluamme edistää ja luoda mahdollisuuksia työpaikoilla tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen olisi ehkä myöskin kummallista että lähtisimme lainsäädännöllä kieltämään kaikki nollatyösopimukset

itse tähän kansalaisaloitteeseen joka lähtee siitä että työsopimuslakiin lisättäisiin siis kirjaus että työsopimuksella tulee olla sovittu säännöllinen viikoittainen suoritettavaksi tarkoitettu työaika

summa summarum hyvää aloitteessa on se että asiasta keskustellaan suuressa salissa ja nostamme myöskin esimerkkejä siitä mitä ehkä erityisesti nuoremme kohtaavat työmarkkinoilla

on siis myöskin uskallettava nostaa julkiseen keskusteluun niitä kielteisiä näkökulmia ja kielteisiä kokemuksia jopa yrityksistä ja työnantajista jotka suosivat jatkuvasti ilman nimenomaan työntekijän halua nollatyösopimuksia

samalla on myöskin sitten huomioitava että paljon on tullut myönteistä palautetta siitä että erityisesti perhevapailla olevat henkilöt tai opiskelijat haluavat täysin omasta tahdostaan solmia sen nollatyösopimuksen ja määritellä itse millä viikolla he tekevät töitä nolla tuntia ja millä viikolla he tekevät töitä vaikka monta kymmentä tuntia

se luo uskoa ja toivoa siihen että lainsäädäntötyö tähänkin sivuten jos sikseen tulee on reilujen pelisääntöjen mukaista

arvoisa herra puhemies

toki tietenkin on myöskin niin että on kyettävä kääntämään politiikan katse syihin ja ennaltaehkäiseviin toimiin jottemme hoida pelkästään seurauksia

arvoisa puhemies

pitkästä aikaa meillä on maamme talousnäkymissä tilanne että valtiovarainministeriö ennustaa yli prosentin talouskasvua tuleville vuosille

arvoisa puhemies

toki on niin että selvää on että talouden tasapainotukseen tarvitaan toimia joka taholla niin tiukkaa menokuria ja sopeutuksia kuin rakenteellisia uudistuksia

toivottavasti sote uudistuksen jälkeen aika on pitkällä aikavälillä pohtia myös keskushallinnon ja ministeriörakenteen rakenteellisia uudistuksia

mutta ne kaksi pienempää asiaa ovat byrokratian purku pois hallintokeskeisyydestä sekä kokonaistaloudelliset tuottavuutta aidosti edistävät ict ratkaisut

byrokratia hallintokeskeisyys sekä ict ratkaisut ovat molemmat sellaisia että niissä epäonnistuminen on kuormittanut julkista talouttamme lukemattomien miljoonien ellei jopa satojen miljoonien verran

hallintokeskeisen raskaan byrokratian toimintatavat on pystyttävä kääntämään kansalais ja yrittäjäkeskeiseen byrokratiaa purkavaan toimintatapaan

toinen on nämä ict ratkaisut